sen takia tässä kansakunnassa pitää löytyä nyt yhteisymmärrystä että saamme tämän työttömyyden pikkuhiljaa paremmalle uralle työttömyyden alenemaan ja ihmisten olotilan paranemaan

tämän takia on tervehdittävä ilolla pääministeri matti vanhasen toisen hallituksen viisasta päätöstä koko maan kattavan laajakaistaverkon rakentamisesta

oppositiokin on erittäin suurella lämmöllä lähtenyt kannattamaan hallituksen esitystä biotalouden nostamisesta tämän maan tärkeimmäksi uudeksi nokiaksi niin kuin sanonta kuuluu mutta eivät nämä biotalouden työpaikat synny ellei siellä maaseudulla ihmisiä asu ja se työvoima asu siellä

arvoisa herra puhemies

meillä tällä hetkellä on erilaisia hankkeita miljardien ja taas miljardien arvosta odottamassa rakennuslupaa tai jotain muuta lupaa ympäristölupaa tai jotain muuta lupaa

tätä hanketta pitää rakentaa valmiiksi mahdollisimman kiireisellä aikataululla

kunnat ovat todella ottaneet tosissaan tämän paras hankkeen ja käyneet läpi palvelusektoriaan kattavasti ja tehneet yhteistyötä yli kuntarajojen mikä on äärimmäisen hyvä asia

erikoissairaanhoidossa valinnanmahdollisuus tapahtuisi yhteisymmärryksessä lääkärin kanssa

metsienkäyttö vaatii että ne ihmiset asuvat siellä paikan päällä

monitoimikonekuskit konekuskit rekkamiehet ja monet monet muut ammattilaiset miehet ja naiset jotka siellä maaseudulla asuvat heitä tarvitaan tämän suomi nimisen valtion hoidossa niin metsässä kuin pelloillakin niin tehtaissa terveyskeskuksissa kuin kaupoissakin

ja aivan oikein selonteossa on otettu vahvasti kantaa siihen että jatkossa tässä paras hankkeessa edetään nimenomaan niin että pyritään järjestämään palveluita paremmin ja keskitytään palveluihin eikä sinänsä kuntarakenteisiin joilla niilläkin on toki merkitystä

kerola uutena sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana on ottanut jämäkästi tämän hallinnonalansa haltuun ja näyttää lakialoitteellaan esimerkkiä meille muille

ehdotukseen sisältyy velvoite asettaa kunnan strategisessa suunnittelussa tavoitteita kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävistä ja ongelmia ehkäisevistä toimenpiteistä

mutta arvoisa puhemies olisin toivonut että tässä selonteossa olisi otettu paljon vahvemmin esille se että todellinen syy kuntien heikkoon taloudelliseen tilanteeseen on aika pitkälti se että muuttoliike on vienyt elävää veronmaksupohjaa kunnista kohti etelä suomea ja kun veropohja romahtaa valtionosuusjärjestelmä ei tietenkään pysty korvaamaan sitä ja siitä aiheutuu se krooninen rahapula

se että suomessa säädellään alkoholipolitiikalla alkoholiin liittyvien haittojen määrää tässä maassa on eduskunnan käsissä kokonaan

nyt parhaillaan menossa oleva uusi ympäristöministeriön suuri ihmeellisyys on tämä maisemansuojeluhanke jota nyt ollaan viemässä kivin ja kirvein läpi ja siitäkään ei ympäristöministeriö ole tiedottanut rehellisesti elikkä annetaan ymmärtää että tässä maisemia suojellaan

myös palveluihin on oltava tarvittavat suunnitelmat ja voimavarat

lauslahti aivan oikein tulkitsi asiaa samalla tavalla kuin allekirjoittanut

tämä herättää kysymyksen ollaanko kunnille nyt sälyttämässä liikaa tehtäviä mutta unohtamassa riittävät resurssit toimien toteuttamiseen näkyykö esitys myös tulevassa hallitusohjelmassa ja valtion budjeteissa eli saavatko kunnat riittävät kompensaatiot palveluista

vielä riittää moneksi vuodeksi töitä ja kuten tänäkin aamuna uutisissa näimme esimerkiksi maanteiden osalta tätä työtä tehdään tänäkin päivänä todella kuumeisesti

elikkä hallitusohjelman ja kehysmenettelynhän totta kai pitää kulkea käsi kädessä mutta minä peräänkuulutan tällä omalla puheenvuorollani sitä samaa elävää poliittista keskustelua hallituksen sisälle hallituksen arkiseen työhön

eduskunnan tulee pitää huoli siitä että alkoholipolitiikka ja alkoholiin liittyvä lainsäädäntö on aina ajan tasalla ja reagoimme ajassa niihin tapahtumiin mitä ympärillämme tapahtuu

tästä samasta asiastahan on puhunut muun muassa ministeri paavo väyrynen lukuisia kertoja

pahimmillaan on asia niin että kuntien verotulot pienenevät ja sitten kun se työikäinen väestö muuttaa pois ei ole edes tekeviä käsiä tekemään näitä tarvittavia palvelutehtäviä

eivät ne pellot siellä säily millään ympäristöministeriön suojeluohjelmalla eivätkä millään eu hankkeella vaan ne säilyvät sillä että se maanviljelijä viljelee sitä peltoa ja hoitaa niitä omia metsiään pitää tiet kunnossa ja kulttuurimaiseman kunnossa

alkoholihan on aine joka tuottaa suomen valtiolle kohtuullisen paljon tuloja verojen kautta mutta valitettavasti alkoholista aiheutuvat haitat näkyvät sitten sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalla menoina

elikkä pyrittäisiin välttämään sellainen tilanne jossa hallitus toimiessaan ja ministerit omilla sektoreillaan toimivat toisistaan tietämättä ja tämän talouden kokonaistilanteen tarkastelu jää erittäin pienelle osalle kun ministerit keskittyvät vain oman hallinnonalansa asioihin ja yhteinen hallituksen näkemys jää joskus pienemmälle painoarvolle

on aivan hyvä että tämä rahoitus tuli nyt ja nimenomaan niin että saadaan talvivaaran kaivoksessa pikkuhiljaa ympäristöasioitakin haltuun koska muutenhan se homma ei voi siellä jatkua

esityksen mukaan palvelujen ja toiminnan sisältöä koskevat terveydenhuoltolain uudistukset toteutettaisiin siten että ne tukisivat terveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistyötä ja mahdollistaisivat myös raja aitojen madaltumisen

toivon mukaan tässä nyt löytyisi mahdollisuus tämän vuoden aikana että joku järkevä taho lähtisi rahoittamaan yksityiseltä puolelta tätä hanketta ja saataisiin myös toivon mukaan maailmanmarkkinoilla tämä sinkin ja nikkelin hinta nousuun jolloin tämän kaivoksen kannattavuus olisi saavutettavissa markkinateitse

ei ole olemassa vihreilläkään eikä ole keskustallakaan eikä vasemmistoliitolla semmoista taikasauvaa että voisi jäädyttää luonnon tilanteen tähän hetkeen että tällaisena säilyköön kaikki

omalta osaltani puutun hieman tuohon haja asutusalueiden jätevesikeskusteluun siltä osin että tein kantelun oikeuskanslerille haja asutusalueiden jätevesiasetuksen toimeenpanosta

siksi toivoisin että kehysmenettely ja hallitusohjelma eivät jäykistäisi tässä maassa elävää poliittista keskustelua mistä mielestäni on selviä viitteitä ollut viime vuosina nähtävissä

ja todellakin alkoholimainonta pyrkii luomaan mielikuvia että alkoholia käyttävät ihmiset ovat vapaita vapautuneita ja silloin elämä on hauskaa kun on alkoholia saatavilla ja sitä voi nauttia

haluan sanoa sen että mielestäni nykyisen perustuslain olosuhteissa on aivan käsittämätöntä että pelkällä asetuksella toimeenpannaan niin merkittäviä oikeudellisia ja taloudellisia toimia ilman että lainsäädännössä on siinä selvää merkintää

arvoisa herra puhemies

lakialoite jonka kansanedustaja lauri oinonen on tehnyt on erittäin puhutteleva ja hyvä

mutta valitettavasti totuus on ihan muuta ja kuten tiedämme alkoholin aiheuttamat haitat suomalaisessa yhteiskunnassa ovat todella merkittävät

pitkä työttömyysjakso voi pahimmillaan johtaa pysyvään työkyvyttömyyteen

kaikista karmeimpia tapauksia ovat ne äidit jotka odotusaikanaan käyttävät alkoholia ja aiheuttavat näin ongelmia ja vakavia terveysvaikeuksia jo syntymättömälle lapselle

kemeran osalta voisin sanoa että nämä kestävän metsätalouden rahoituslain mukaiset panostukset jotka valtio antaa metsien hoitoon vuosittain ovat erittäin monimutkainen järjestelmä joka tulisi uudistaa niin että se olisi virtaviivainen ja se muutettaisiin nykyisestä järjestelmästä paljon kannustavammaksi ja niin että metsänhoito aidosti olisi kannattavaa tässä maassa

toiseksi toivoisin uudistuksen kaventavan terveyseroja pieni ja suurituloisten väliltä

silloin pinta alaverotus loppui ja siirtymäkausi alkoi

siksi toiseksi kustannukset ovat kohtuuttomat ja sitten kun samaan aikaan sallitaan esimerkiksi jätevesipuhdistamoista valtavat ylipäästömäärät vesistöihin näin kevään aikana kun ne laitteet eivät kuitenkaan kestä kaikkea käsitellä niin päästetään suoraan raakaa jätevettä vesistöihin samoin merillä päästetään laivoista jätevedet esimerkiksi itämereen täysin suoraan ilman että se on kenellekään ongelma niin kyllä mielestäni kysymys on lähinnä ihmisoikeus ja perusoikeusongelmasta silloin mikä on syytä tutkia

vähintään yhtä tärkeä asia on kouluterveydenhuolto

tällaiset tapaukset pitäisi ehdottomasti suomessa pystyä karsimaan ja tällaiset päihdeäidit ohjaamaan hoitoon että emme tuhoaisi pientä elämää ennen kun se edes kunnolla on kerinnyt alkaa

lapset ja nuoret ovat niitä joiden terveydestä ja hyvinvoinnista pitäisi huolehtia erittäin hyvin elämän alkuvaiheessa jolloin luodaan koko elämän aikainen pohja fyysiselle ja henkiselle hyvinvoinnille

ja siihen toivon että saisimme tässä talossa aikaan päätöksiä jolloin suomen metsäteollisuus investoisi tähän maahan lisää myös pienemmät toimijat jotta puun käyttöä saataisiin lisää

se on positiivinen asia ja siinä voin sanoa että tämä valistustyö ja ennen kaikkea kodin ja koulun välinen yhteistyö on toiminut hyvänä esimerkkinä ja se on tuottanut tulosta

kolmantena asiana kiinnittäisin huomiota potilastietorekistereihin

onnettomasti kävi nyt niin että tuli tämä valtava maailmantalouden lama joka valitettavasti on pudottanut tehtaita pois tuotannosta ja tämä taitaa valitettavasti johtaa yhä enemmän tiettyjen tehtaiden lakkauttamiseen

sähköisistä potilastietorekistereistä on puhuttu jo vuosikausia ja on välttämätöntä että nyt vihdoin saadaan koko maahan kattavat tietojärjestelmät jotka niin sanotusti keskustelevat keskenään ja eri viranomaisten on voitava yhteistyötä terveydenhuollon tason nostamiseksi

arvoisa puhemies

euroopan unionilla pitää olla yhteistä voimaa siihen että pyritään tilannetta rauhoittamaan kaikin keinoin ja estämään se inhimillisen katastrofin synty mikä parhaillaan siellä niillä alueilla on jo tapahtunut ja pahenee joka päivä

on aivan ensiarvoisen tärkeää että isä ja äiti opettavat lapselleen sen oikean tavan miten alkoholiin tulee suhtautua

metsätalouden tuotot tulevat pitkällä aikavälillä ja hyvin hitaasti

uudistus pitää toteuttaa yksilön suojaa kunnioittaen ja siihen liittyviä lakeja tarkasti noudattaen

valitettavasti kun esimerkiksi viime kesänä näki erilaisiin juhliin liittyen nuorten alkoholinkäyttöä niin tuli hieman surulliseksi että ehkä joiltakin osin tämä kasvatustyö on vielä kesken

mutta sitten taas näillä alueilla niin kuin suomessa tänne on tullut paljon ihmisiä jotka ovat hakeneet täältä turvapaikkaa ja kuten tasavallan presidentti sauli niinistö hyvin totesi omissa puheenvuoroissaan ja kannanotoissaan osa niistä ihmisistä on varmaan tullut ihan aidon hädänkin takia osa ehkä paremman elämän toivossa

meidän ei tule asettaa maaseutua ja kaupunkeja vastakkain vaan niitä tulee kehittää tasavertaisina omien vahvuuksiensa pohjalta

tämän takia tämä tarkastelukulma veronalennuksesta on erittäin hyvä

toivon että tässä kävisi nyt niin että valtiovarainministeriö läksisi ennakkoluulottomasti katsomaan tulevaisuuteen ja perustaisi vaikka tässä asiassa työryhmän että päästäisiin eteenpäin koska metsäverotusasiassa on vihdoin päästävä pitkäjänteiseen veropolitiikkaan jossa metsänomistaja voi ennustettavasti luottaa siihen että metsän tuotolla on pysyvä verokanta eikä ole tämmöistä poukkoilua jota valitettavasti viime vuosina on ollut

asiakkaiden aseman ja valinnanmahdollisuuksien pitäisi uudistuksen myötä parantua

mutta toivon että perheet jaksavat tätä asiaa korostaa ja nuorillemme opetetaan alkoholin haitalliset puolet ja ennen kaikkea se miten alkoholista tulisi oikein nauttia jos sellaisen valinnan sattuu tekemään

sama koskee laatua ja potilasturvallisuutta

mutta näitä varten meidän tulee luoda semmoinen järjestelmä jossa pystymme erottelemaan ne joilla on todella hätä ja sitten ne turvapaikkakäsittelyt jotka johtavat palautuksiin pitää hoitaa jämäkästi ja tyylikkäästi

tästä voi sanoa esittelevälle ministerille mari kiviniemelle parhaat kiitokset ja koko valtiovarainministeriölle ja ministeri kataisellekin tästä hyvät kiitokset että asiassa on toimittu ja tämä epäoikeudenmukaisuus saadaan oikaistuksi

uudistuksen pitäisi hillitä kuntien kustannusten kasvua terveyden edistämisen kautta

vaikka tämä ed

myös laatuun ja potilasturvallisuuteen liittyvät ratkaisut terveydenhuollon yhteistyön ja ensihoidon kehittäminen luovat mahdollisuuksia kulujen hillitsemiseen tulevaisuudessa alkuvaiheessa nykyistä toimivampi yhteistyö perusterveydenhuollon ja muiden toimijoiden välillä sekä huomion kiinnittäminen entistä enemmän terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

toinen asia josta arvoisa puhemies haluaisin sanoa tässä yhteydessä on sitten tietenkin jo keskustelussa esille noussut keikkalääkärien tilanne

siellä varmaan on myös sellainen lainsäädännöllinen tarve oikaista sitä että ihmisten terveydellä ja terveydenhoidolla ei tehtäisi valtavaa bisnestä

internet työntää jatkuvasti erilaisia mainoksia meidän ulottuvillemme

on muistettava myös että kaivannaistoimintaan liittyy olennaisesti vahva metalliteollisuuden kehittäminen joka myös maaseutuolosuhteissa onnistuu

suomen talouskasvu riippuu tulevaisuudessa aika pitkälti siitä saammeko me kaupan ulkomaille toimimaan

se on eduskunnan tehtävä koska tässä talossa pitää uskaltaa puhua yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta ja siitä että selvät virheet oikaistaan ja korjataan

maatalouden merkitys osana maaseutua nousee jatkossa arvoon arvaamattomaan koska ruoka ei ole itsestäänselvyys maapallon väkimäärän kasvaessa

totta kai sinä sen yhdysvallat keski togo siinä lain valmisteluvaiheessa tai käsittelyvaiheessa syntyy yhteiskunnallista keskustelua siitä onko tämä oikein vai väärin mutta sen keskustelun oikea paikkahan on eduskunta ja tässä talossa sitä keskustelua pitää käydä ennakkoluulottomasti

hallitus painottaa selonteossa kotimaisen elintarviketuotannon turvaamista omavaraisuuden sekä huoltovarmuuden säilyttämiseksi

veropolitiikka on tärkeä osa alkoholipolitiikkaa mutta siinäkin meidän on muistettava se kylmä tosiasia että emme elä pullossa vaan olemme kansainvälisesti avanneet rajamme vapaalle kaupalle

ihmisten terveydenhoito on ensisijainen asia tehtäköön bisnes sitten muualla minne se oikeasti kuuluu ei ihmisten terveydellä

mielestäni hyvinvointivaltion suurimpana ja parhaimpana tavoitteena pitää olla että pystymme pitämään huolta kaikista kansalaisista yhdenveroisesti se on aivan välttämätöntä ja erikoisesti yhteiskuntamme heikoimmista ihmisistä sairaista syrjäytyneistä työttömistä ja niin edelleen

maamme hyvinvoinnin kannalta on tärkeää säilyttää ruuantuotanto omavaraisena kaikissa olosuhteissa ottaen huomioon maailmalla vallitsevat ajoittain ilmenevät ruokakriisit ja myös merkittävät suhdannevaihtelut mitkä elintarvikekaupassa ovat

on totta että joudutaan leikkaamaan ja mitoittamaan taloutta tuloja menojen mukaan ja päinvastoin että sovitamme niitä toisiinsa mutta jos me lähdemme sille tielle että kuvittelemme että ilman ulkomaankauppaa ja vientikauppaa tämä maa selviää niin se on väärä tieto

jos suomessa alkoholin hinta nousee liian korkealle muihin maihin verrattuna se johtaa siihen että ulkomailta tuodaan suomeen yhä enemmän alkoholia kun tuontikin on vapautettu

toivon että otettaisiin vakavasti tämä toinen ongelma lääkäriyhtiöiden ylettömistä voitoista ja siitä että saataisiin tämä asia kuntoon ja yhtä ripeästi tuotaisiin lakiesitys eduskuntaan

kerolan oivallinen lakialoite menestyy ja tulee hyväksytyksi ja toivon että eduskunta voi omalla esimerkillään muutenkin edistää sitä että lapsemme ja nuoremme voivat elää päihteettömässä maailmassa huomenna paljon paremmin kuin tänä päivänä

myös ruokaturvallisuus on tässä yhteydessä tärkeää kuten elintarvike

työn aikana saatu ansio on se pohja jolle suomalainen oman elämänsä rakentaa ja sitä kautta hankitaan sitten se tulevaa eläkettä varten välttämätön eläketurva

on muistettava myös että gmo vapaa tuotanto aivan kuten ministeri anttila oivallisesti äsken mainitsi on meille äärimmäisen tärkeä asia puhtaissa olosuhteissa ruokaa tuottaessamme

tällaiset peruseläkkeet jotka jäävät esimerkiksi kansaneläkkeen tasolle ovat sitten valitettavasti paljon pienempiä

kansalaisten tasa arvo edellyttää että julkiset palvelut on turvattava alueen väestötiheydestä ja etäisyyksistä huolimatta koko maan alueella laadukkaasti

se on erinomaisen tärkeä sosiaalisesti oikeudenmukainen päätös

hyvinvointivaltion edellytyksenä on että sosiaali ja terveyspalvelut toimivat ja ne tarjotaan ihmisille lähipalveluna ja rahoitus tätä varten kerätään kaikilta kansalaisilta

yhteispalvelupisteet ja monipalvelukeskukset ovat hyviä esimerkkejä joilla palvelut on mahdollisuus säilyttää lähellä ja vahvistaa näin ollen myös yhteisöllisyyttä

ja mielellään ehdottomasti jatkossa pitää olla niin että tätä varallisuutta veroja kerätään kaikilta kansalaisilta ja niiltä joilla on veronmaksukykyä kerätään paljon enemmän kuin niiltä joilla veronmaksukykyä on vähän